kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi suunnitellut t k verokannustimet investointien lisäämiseen suunnitellut poisto oikeuden määräaikaiset tuplaamiset sekä niin sanottu bisnesenkelikannustin ovat hyviä alkuaskeleita tällä tiellä

siksi kannustankin hallitusta katsomaan läpi vielä stadighin elorannan ja alahuhdan työryhmien suositukset suomen taloudellisen dynamiikan lisäämiseksi

arvoisa rouva puhemies

mielestäni edustajat vikman kopra ja lauslahti kiteyttivät hyvin tämän kokoomuksen linjan mitä kokoomus haluaa

kokoomus haluaa kehittää suomalaista koulutusta ja koulutusvienti on siinä äärimmäisen hyvä työkalu

tämä ei ole meille ideologinen kysymys

tarvitaan kuitenkin järeämpiä toimia sekä elinkeinoelämän tappioiden kompensoimiseksi että suomen korkeiden liikenne ja logistiikkakustannusten alentamiseksi

varsinkin latinalaisessa amerikassa olimme chilessä olimme uruguayssa olimme argentiinassa on kaksi asiaa mitä he tietävät suomesta

liikenne ja logistiikkakustannuksissa akuuttihoitoa olisi satamainfrastruktuurin kehittäminen ja siirtyminen nykyistä suurempiin aluskokoihin

käymme tätä talousarvion palautekeskustelua poikkeuksellisessa tilanteessa

nyt vain tarvitsemme niitä työkaluja joita tämän lain mukaan saamme panostaa siihen koulutusvientipotentiaaliin

pidemmän päälle tarvitaan kuitenkin myös kaikki logistiikkaelinkeinon muodot kattava logistiikan tehostamisohjelma ja siihen liittyvät julkisen ja yksityisen sektorin investoinnit

sen seurauksena myös talouden valta on hiljalleen palannut lännestä itään

sen seurauksena kansantalous voi kasvaa vain tuotannon tehokkuutta lisäämällä

arvoisa puhemies

lisärahoitusta ohjataan okmssä ammatilliseen koulutukseen ja etsivään nuorisotyöhön

yhteinen tilannekuva suomen asemasta ja sen seurauksena myös yhteinen tavoite suomen talouspolitiikassa ovat puuttuneet niin hallitukselta kuin oppositiolta

nykyisen ja edeltävän hallituksen ansioksi on kuitenkin oppositionkin luettava se että se on tehnyt osansa julkisen talouden tasapainottamiseksi

askel on toki pieni ja riittämätön gluteenittoman ruokavalion aiheuttamien kustannusten kattamiseksi mutta tässä taloustilanteessa merkittävä ele hallitukselta

niitä tulee käyttää nyt valtion omilla varuskuntalakkautuksilla vaikeaan tilanteeseen ajautuvien seutukuntien kuten keuruun ja jämsän elinkeinorakenteen monipuolistamiseen

hän halusi tietää mielipidettäni siitä tuleeko tuolla summalla nyky suomessa toimeen varsinkin kun hallitus vielä korottaa tulevaisuudessa kulutusveroja

ensi huhtikuun vaalien jälkeen aloittava hallitus pääsee ensi töikseen tekemään päätöksiä uusista säästöistä julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseksi

arvoisa puhemies

hallituksella tuleekin olla ensi kevään kehysriihessä jälleen valmiuksia lisäsopeutukseen jotta velkaantumiskehitys saadaan kuriin

esimerkiksi keskusta lupaa lukuisia menolisäyksiä perusväylänpidosta lapsilisiin yrittäjävähennykseen takuueläkkeisiin ja maatalouden tukemiseen mutta ei kerro mistä ne tämän kaiken hyvän rahoittaisivat

erityisesti oppositiolla tuntuu edelleen olevan varaa tarjota kaikkea kaikille vaikka taloustilanne on heillekin varsin tuttu

ehdottaisinkin että tässä asiassa hallitus käyttäisi riittävästi aikaa ja konsultoisi malleista erityisesti työmarkkinaosapuolia

me kaikki tiedämme että todellisuus on toisenlainen

alun perin nykyiseen korvausmalliin on päädytty kolmikannassa joten myös siinä esiintyvät epäkohdat tulisi käsitellä tässä samassa kokoonpanossa

kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies tämä budjetti on hyvä kokonaisuus

aikajana on vain oppositiota pidempi

olemme myös menettäneet asemamme maailmalla houkuttelevana investointikohteena

kaikkia ongelmia se ei toki poista ja kohennettavaa löytyy useasta asiasta mutta monissa kohdin se vie suomea eteenpäin ja se on paljon se näinä haastavina talouden aikoina

vero ja sääntelypolitiikalla me olemme heikentäneet kotimaisen yrittämisen edellytyksiä

arvoisa puhemies

poppakonstien ja miljardien kylvämisen sijasta me tarvitsemme jatkossakin menokuria kasvua ja julkisen sektorin kestävyyttä parantavia rakenneuudistuksia

toisaalta suurin muutos aiempiin kehysriihiin verrattuna on se että hallitus ottaa tällä kertaa tietoisia riskejä

niihin täytyy kuulua toimia työn tarjonnan lisäämiseksi kasvua tukevaa verouudistusta maltillisia palkkaratkaisuja työurien pidentämistä julkisen sektorin tuottavuuden parantamista kilpailun lisäämistä normitalkoita osaamiseen panostamista ja niin edelleen

vienti ei vedä ja toivo ulkoa tulevasta talousvedosta on heikko

arvoisa puhemies

siksi hallitus on sopinut näissä oloissa poikkeuksellisen isosta yritysverotuksen uudistamisesta jolla pyritään luomaan uutta kasvua työllisyyttä ja kilpailukykyä suomen talouteen

arvoisa puhemies

aiempi lainsäädäntö asiasta on ollut kovin tulkinnanvaraista ja erityisesti pienet finanssialan yhtiöt eli fintech startup yritykset ovat olleet hätää kärsimässä tiukkojen rekisteröintimenettelyjen ja vaihtuvien pelisääntöjen keskellä

hallitus ansaitsee kiitokset siitä että tässä budjetissa se ottaa ensimmäisiä askeleita äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan toteuttamiseksi

logiikka hallituksen verouudistuksen takana on monta kertaa esitelty

näitä avauksia täällä juuri nyt tarvitaan muun muassa valtran isojen irtisanomisten ja äänekosken vaikean työttömyysongelman lievittämiseksi

yksi konkreettinen pullonkaula on esimerkiksi tehtaalla tarvittavien työntekijöiden koulutus

jatkossa joukkorahoitusalusta ei enää tarvitse sijoituspalveluyhtiön toimilupaa vaikka välitettävät rahoitusvälineet olisivat siirtokelpoisia arvopapereita

tehdas tarvitsee toimiakseen muun muassa satoja uusia metsäkoneiden kuljettajia joiden koulutusmäärät maakunnassa ja koko suomessa ovat tällä hetkellä riittämättömät

nämä ovat kaikki perusteltuja kysymyksiä mutta oliko hallituksella tässä tilanteessa muita vaihtoehtoja

toisin kuin yleensä kotimaisen ja eu lainsäädännön yhteensovittamisessa eu tasoisen sääntelyn tarjoamiin mahdollisuuksiin tartuttiin nyt ennakkoluulottomasti

ikävä kyllä työmarkkinajärjestöillä ei ollut tässä tilanteessa halua sopia varmasti kaikkien mielestä suomen tilannetta eteenpäin vievää ja kansalaisten ostovoimaa parantavaa tuloratkaisua

edustajan mykkänen

sen

sen takia hallituksen toimia jouduttiin vahventamaan entisestään

osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan pienten lasten vanhemmille tarjotaan joustavampia tapoja yhdistää työtä ja perhe elämää nuorten yhteiskuntatakuuta vahvennetaan oppisopimuskoulutukseen panostamalla pienituloisten ansiotulovähennys nousee

arvoisa puhemies

kyseiset uudistukset ovat ylivoimaisesti suurimmat kotimaisella julkisella sektorilla koskaan toteutetut jotka olisi pitänyt tehdä kaikkien oppositiopuolueidenkin mielestä jo parikymmentä vuotta sitten

arvoisa puhemies

on hyvä että meillä on hallitus joka ei jää toimettomaksi tiukoissakaan tilanteissa

toisaalta kroatia ansaitsee tänään myös tunnustusta jo tehdystä matkasta

arvoisa puhemies

perusteluiksi perussuomalaiset nostavat samaan aikaan euroopan nykyisen talouskriisin aiemmissa laajentumisissa tehdyt kiistattomat virheet ja kroatian korruption

tämä on toki iso summa rahaa mutta mikä on kroatian eu jäsenyyden myötä avautuvien taloudellisten mahdollisuuksien hintalappu balkanin vakauden hintalapusta nyt puhumattakaan

kroatian euhun liittymisen myötä suomalaisyritysten on mahdollista päästä mukaan energia ja infrastruktuuri hankkeisiin joita unioni euroopan investointipankki ja euroopan jälleenrakennus ja kehityspankki lähivuosina rahoittavat

myös vuosikymmenten ajan tehty tiivis twinning yhteistyö on mahdollista muuttaa tulevaisuudessa molempia maita tyydyttäväksi taloudelliseksi yhteistyöksi